kuinka paljon kokonaisuutenaan tämä pääomatulojen verotuksen kiristys toisi valtiolle arvioiden mukaan lisää verotuloja

tämän rataa vai onko yhtiö ratayhtiövaihtoehto mukaan luettuna niin että rahoitustavat olisivat todella vaihtoehtoina keskustelussa hyvissä ajoin myöskin vaalikampanjoitten aikaan

sellaisia kuitteja jotka ovat ihan oikeita kuitteja ei tietysti ole olemassakaan mutta sen sijaan siltä varalta että tulisi joku tarkastus ja narahtaisi on ostettu kuittifirmasta kuitteja jotka ovat niin oikean näköisiä kuin olla voi

elikkä tähän arkitodellisuuteen täytyy projisoida se homma josta nyt aika paljon on kysymys

lauri oinosen äskeisestä lakialoitteen esittelystä kaivoin esiin

onpa aika kenkku juttu

arvoisa puhemies

ensinnäkin on todettava että juuri sillä tavalla ei pitäisi hallitusten menetellä kuin tässä lakiesityksessä on menetelty tuodaan se kesäkuussa ja lisäbudjettiin liittyvänä merkittävänä lakiehdotuksena ja se pitää käsitellä siis niin nopeutetusti kuin olla voi ja kun se sitten itse asiana on niin vaikea kuin olla voi

saksa ja sveitsi ovat kansallisesti ratifioineet ydinvastuulain

se on ihan yhtä epäreilua kuin on sekin että tällä mankala periaatteella operoimalla aiheutetaan kansallisesti sisäisesti ja kansainvälisesti kilpailuvääristymiä

arvoisa puhemies

se vastaa tarvetta kyllä siltä osin kuin on kysymys pieneläinklinikkatoiminnasta ja taajamista suurista taajamista

asiat ovat ihan hyvällä tolalla ja ammattitaito on vähintäänkin sillä tasolla kuin oslon aikoihin ja saksan aikaan näissä asioissa täällä suomessa sitten ammatin hankkimisen jälkeisenä aikana piti ollakin

anderssonin äskeinen puheenvuoro liittyi aivan erikoisesti tähän ponteen jota valiokunta ehdottaa tässä joka on erinomaisen paikallaan

ja tässä kiinnitän arvoisan eduskunnan joka on pelkästään professoreista koostuva tällä hetkellä täällä salissa huomiota siihen että joudumme puuttumaan sivistysvaliokunnan rooteliin oleviin asioihin tavalla joka ei kelpaa esimerkiksi mutta se on pakon sanelema

ja se mitä hän esitteli äsken se liittyy olemme siitä joskus täällä isossa salissakin keskustelleet oikein tieteelliseen tutkimukseen

helsingin yliopistossa on tämän puolen ehkä maailman parasta kuulemma tutkimusta jossa juuri tutkitaan mikä kuvassa vetoaa juuri sillä tavalla kuin ed

tähän on tietysti sen vastakohta eikö niin siis se vastamainonta ja se vastamielikuva ettei se sitten enää niin hauskaa sen jälkeen ole kun krapula tulee

arvoisa puhemies

tähän viimeksi mainittuun asiaan ajattelin kiinnittää huomiota onko tässä kenelläkään tietoa mikä tämä korvattavuusosuus on joka tietysti vaikuttaa siihen kokonaismenoon

ja edelleen kiinnitetään huomiota siihen että nyt vihdoinkin täytyy saada kunnaneläinlääkärien valvonnassa toimiva ohjausjärjestelmä elikkä sellainen praktikum joka mahdollistaa sitten sen taidon hankkimisen joka käytännön työssä tulee esille

on upeata että olette pitänyt sananne

minä toivon hartaasti että nyt opetusministeriössä myöskin ja myöskin helsingin yliopistossa luetaan tämä mietintö hyvin tarkkaan ja ryhdytään sen

se joukko ei nyt kovin iso galleria ole

henkilökohtaisesti koen sen henkisesti erittäin rasittavana asiana ja yritän sitä nyt kuvata nyt tässä

täällä samassa talossa tänne pyhimpään tulematta mutta heti tuossa lasioven takana tuon lasioven takana ja tuon lasioven takana aina oli sama henkilö joka oli eurooppalainen suomi ryn johtohenkilöitä lobbaamassa suomea euroopan yhteisön jäseneksi

toisen käsittelyn stella päivi eristyksen kahdeskymmenes

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kiuru kantoi huolta yliopistojen perusrahoituksesta

minä sitten satuin olemaan silloin sen kansanliikkeen yhteistyövaltuuskunnan puheenjohtaja joka suhtautui tähän hankkeeseen jonkin verran kriittisesti ja jouduin hänet kohtaamaan aina vähän väliä tuossa lasi ovien takana

kyllä tätä asiaa on tullut perusteltua on tilastoja kerätty ja esitelty on ministereitten kanssa keskusteltu ja otettu vastaan ensiksi teollisuus ja työnantajajärjestön aggressiot sitten ekn aggressiot ja nyt viimeksi pipatin aggressiot rakennusteollisuus ryn taholta ja siinä välissä suomen yrittäjienkin mielialamuutoksia seurattu

minä huomautin hänelle argumentaatiosta että hän varmasti ymmärtää että siitä seuraa myöskin kaikenlaisia velvoitteita kysymys ei ole pelkästään tähtisumussa leijailusta

ja hyvä että suunta on sen suuntainen

mutta viime maanantaina kävin siviilityömaallani yliopistolla tutkimusryhmän palaverissa ja ällistyin mikä se tilanne tällä hetkellä tuolla oulun yliopiston biologian laitoksella oikein onkaan

välillä oli samaa mieltä ja välillä eri mieltä ja välillä ei kai oikein mieltä mitään elikkä näin se menee

arvoisa ministeri esittelypuheenvuorossaan kertoi kuinka luontodirektiivi on tässä taustalla ja se on euroopan yhteisön lainsäädäntöä

olen vain ihmetellyt sitä että kun rehellinen yrittäjyys on se joka tässä ensimmäisenä kärsii ja kuitenkin vain rehellisellä yrittäjyydellä pelisääntöjä noudattaen on kestävää tulevaisuutta tämän ymmärtää varmasti jokainen yrittäjä niin siitä huolimatta tämä asia on ollut näin vaikea

se on niitä laitoksia jotka ovat hoitaneet kautta aikojen hyvin tämän yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä

tämä asianomainen henkilö joka silloin oli eurooppalainen suomi ryn edustajana täällä lobbarina lähettelee nyt luettavaksi näitä asiakirjoja jotka koskevat tätä asiaa

arvoisa puhemies

lauri oinonen ei äsken innostuksissaan jaksanut seurata sitä mitä minä kommentoin

siis aika paljon

siinä on etelä savon maakuntaliitto ja siinä on etelä karjalan maakuntaliitto ja pohjois karjalan maakuntaliitto ja mitähän kaikkea onkaan sitten taustalla mutta skribenttinä kirjoittajana on täsmälleen tämä sama henkilö

kysymyshän on rakenteissa olevasta ongelmasta siis syvällä rakenteissa olevasta ongelmasta jota kuvaa erinomaisen hyvin se että tämä kuittikauppa on massiivista

tässä ei ole mitään nikottelemista kun urakasta on selvitty mutta se tilanne mihinkä tuonne laitokselle menin kertoi todella ihmeellisestä tilanteesta joka minulle laitoksen entiselle johtajalle oli täydellinen yllätys

kun asiaa on ruvettu nyt sitten oikein perusteellisesti tutkimaan niin siitä sitten on myöskin lukuja paljastunut

missään näissä papereissa ei ole sanaakaan luontodirektiivistä luontodirektiivin velvoitteista

ne on kirjoitettu täydellisesti sillä periaatteella kuin karl marx jo aikoinaan opetti että pitää vaieta siitä mikä on ideologialle vierasta

lauri oinonen jo tässä päätyi on ihan empaattinen sehän on ihan söpö maatila metsätalouden harjoittajan kannalta

se oli se että kun tutkimusryhmän palaveri oli ohi niin laitoksen nykyinen johtaja ryhtyi välittömästi tekemään tutkimusapuraha anomusta toivoen että se tuo rahaa niin että pystytään tavallaan kanavoimaan sen laitoksen perusrahoitukseen lisää niin että laitoksen laskut pystytään maksamaan

tuorein selvitys näistä asioista ilmestyi tänä päivänä

lauri oinosen kohdalla siihen että pitäisi pikkuisen huolellisemmin katsoa mitä paperilla on eli millä kuvataan ja millä uhataan ja mitä sitten loppujen lopuksi esitetään

kysymys on talousrikollisuuden nykytilan kartoituksesta

minä otan näistä tässä tämän ratkaisevan paperin jolla maakuntaliitot ovat ministeriötä lähestyneet

aivan lyhyesti

kerrankin on suomessa viljaa niin että kun olisi vain syöjiä ja se suuri runsaus on johtanut siihen että sitten eu rahoilla on näitä interventio ostoina hankittu ja suomi on valtiona tässä välikäsivillenä

hän lupaa tässä aivan oikein tämmöisen suojelustrategian tämä on upea juttu kuin mikä tämä pitää ottaa vakavasti jossa taataan riittävä uhanalaisen eläimen suojelun taso ja sovitetaan se yhteen aluekehittämisen mutta sitten tulee mitä kaikkea siihen mahtuukaan kuten kaavoituksen matkailun vapaa ajan asumisen sekä ammatti kotitarve ja virkistyskalastuksen kanssa

toki on seinät toki on huonekalut toki on perushenkilökunnalla palkat mutta sitten kun mennään ihan normaaliin toimintamäärärahapuoleen ei olekaan riittävästi varallisuutta

ja se mikä puhutti erinomaisen paljon valiokuntaa oli se että nyt sitten ei suomalainen maatila kelpaakaan tämmöiseksi varastopaikaksi vaan näitä viedään viroon säilytettäväksi ja sieltä ehkä sitten taas tuodaan tännepäin elikkä ekologisesti ei kuulosta kovin fiksulta

kolme neljästä rakennusalan talousrikosjutusta sisälsi kuittikauppaa joka on siis todella rakenteissa sisässä olen siihen näitten talousrikostutkijoitten kera päässyt vähän ikään kuin sivusta tutustumaankin ja se näyttää aivan uskomattomalta ilmiöltä

tämä on tilanne laitoksella joka on suoriutunut tehtävästään arvolauseella kiitettävä tai jopa kiitettävä plus vaikeissa olosuhteissa elikkä vastannut siihen haasteeseen jonka tasavallan hallitus on asettanut

yleisin rikosnimike rakennusalan talousrikoksia kuvaavassa aineistossa siis juuri tässä mainitussa aineistossa oli törkeä kirjanpitorikos seuraavaksi yleisimmät rikosnimikkeet olivat törkeä veropetos ja kirjanpitorikos

myös keskustelua

siis toisin sanoen yhtälö on sellaisena kuin se on nyt näyttäytynyt lähestulkoon mahdoton

kun on kysymys näin harvalukuisesta uhanalaisesta lajista niin tässä ei pelivaraa ole kovin paljon

kuittikauppatapauksessa törkeä veropetos oli yleisin rikosnimike seuraavaksi yleisimmät nimikkeet olivat törkeä kirjanpitorikos ja avunanto törkeään veropetokseen

ensimmäiseen käsittelyyn menee ensin kiire

se ei ole tämän hallituksen syy se on edellisten hallitusten syy ja saattaa olla hyvinkin että me vihreät olemme olleet sellaisessa hallituksessa mukana joka on ollut vaikuttamassa tällaisen tuloksen syntymiseen

mutta nyt mikä tässä on merkityksellistä tämä oli aikaisemmin vaan kotitarvekalastusjuttua ja sitten se yhtäkkiä laajenikin tämä intressiryhmä kattamaan lähes kaiken inhimillisen toimeliaisuuden

ei ole kaukaa etsitty etteikö asian laita juuri sillä tavalla ole

minä ymmärrän tämän erittäin hyvin minä olen itse etelä savosta syntyisin eikä minulle tämä alue ole millään tavalla outo ja joroisiinkin on ilmestynyt jo saimaannorppia

sinne laitokselle ei todellakaan ole tulossa yhtään mitään siihen perusrahoitukseen lisää

ainoastaan palkankorotukset hoidetaan jotka on sopimuspohjaisesti hoidettava ja vuokrankorotukset senaatti kiinteistölle jnp

eniten epäiltyjen joukossa oli henkilöitä joilla oli yhteyksiä viroon ja ruotsiin siis toisin sanoen ilmiö on ylikansallinen niin kuin olettaa sopiikin

siihen se osa menee joka nyt muka lisäyksenä on tulossa

arvoisa puhemies

tämä kiinteistövero on hyvin herkullinen poliittisen retoriikan välineeksi kerta kaikkiaan

ja arvoisa puhemies tässä on todella vaikea tilanne ja tähän on aivan pakko seuraavassa budjetissa puuttua

erinomaisen hyvä

mutta sitten heti perään sanotaan että näköä haittaa se että taustalla on sellainen yleinen huom

rajamäki äskeisessä puheenvuorossaan juuri totesi

arvoisa puhemies

lainsäädäntö ei puhuta saimaannorpasta yhtään mitään yleinen kalastuslain kohta joka mahdollistaa tämän laatuiset toimenpiteet siltä varalta että sellaisia joskus tarvittaisiin

mutta siinäkin esimerkissä minkä hän esitti minä olen sitä mieltä että kyllä pikkuisen eteistä siirtämällä se asia hoitaantuu se kaksi neliötä ei kukaan niin tyhmä ole ettei sitä temppua tee

ja tämä siis vain niin että kuitit on saatu ja katsottu mitä ne ovat ja laskukoneella laskettu yhteen mitä niistä tulee

sitten puhutaan näistä korvauksista

tässä on mielenkiintoinen yksityiskohta nimittäin tässä puhutaan palkkiosta osakaskunnille

larikka sumputti kaikki mahdolliset asiat yhteen kasaan ilman minkäänlaista koordinaatiota ja asian hallintaa ja kun ed

arvoisa puhemies

tätä on syytä tarkastella myöskin koko tämän illan päiväjärjestyksen kannalta

sitten myöskin tämä talousrikosselvitys on tuottanut tulosta

rajamäki siihen vastasi että tarvitaan hallintaa ja kategorioitten niin kuin sanotaan voisiko sanoa räätälöityä kohtelua niin olen tämän jälkimmäisen kannalla mitä voimakkaimmin koska vasta sillä tavalla tällaiselle ulkomaalaislain muutokselle tulee se henki joka on aivan välttämätön

nimittäin meillä käsitellään täällä aluehallinnon remonttia johonka liittyy selviä toimivallan muutoksia alueellisella tasolla ja siihen liittyy jos vähänkään on ajassa mukana ja demokraatti niin kuin täällä opposition puolella on oltu demokraatteja tämänkin illan aikana varsin monessa puheenvuorossa automaattisesti se että kun maakunnan liitoille valtaa lisätään tehtäviä lisätään niin myöskin pitää demokratian tulla maakuntavaltuuston vaaleihin

eli kun minä kerroin niitä mitä on tämän prosessin aikana tullut lisää pyrkimyksiä minä ymmärrän että palkkioita halutaan kaikki haluavat voittopalkkioita missä tahansa tämmöisenä aikana jota eletään

tässä on kuultu jo kolmen maakuntakansanedustajan mutta samasta vaalipiiristä olevien puheenvuorot tässä myöskin vähän ulkopuolinen arviointi

hieno homma että esitys on täällä tänään

sitten uudestaan palataan siihen että

silloin kun tätä kainuun hallintokokeilua vietiin täällä eduskunnassa läpi esitin lukuisan joukon kriittisiä kysymyksiä sen suhteen mitä olisi voinut silloin alun perin jo ottaa huomioon kun tätä kokeilua rakennettiin

minä olin suorastaan tyrmistynyt ensimmäisen käsittelyn jälkeen kun menin työhuoneeseeni ja puhelin rupesi soimaan ja siellä puheluitten sisältö minä en tiedä mistä se johtui kuka oli ne puheenvuorot täällä salissa käyttänyt ja sanoma oli äärimmäisen selvä

tieto tai ketä tämä koskee ja sitten on mielenkiintoinen toteamus jolla niin kuin ponsitetaan tämä kielteiseen lopputulokseen suhteessa syistä on

tämähän tarkoittaa sitä että kun se vaihe toteutetaan niin siinä vaiheessa pitää myöskin verotusoikeus tulla

näin ylös ja kauas alueelta viety päätöksenteko asiassa joka koskettaa satojatuhansia alueen vakituisia ja vapaa ajan asukkaita

oletko sinäkin tekemässä suomesta islamilaista valtiota

siinä välivaiheessa totesin jo sen että paluuta entiseen ei ole elikkä kyllä se niin perustavaa laatua oleva muutos oli ja nämä vuodet ovat tehneet siinä tehtävänsä ainakin ulkopuolisen silmin arvioituna

jos katsotaan eurooppalaista karttaa sen suhteen millä tavalla rahoitetaan nämä aluehallinnot joissa on siis demokraattisesti valitut päätöksentekoelimet mitenkä verotusoikeutta käytetään niin se on kiinteistövero

minä aivan erikoisesti kaipaisin eduskunnan isoon saliin juuri tällä hetkellä kansanedustaja markku rossia kuopion kaupungista pitämään uudestaan sen fantastisen puheen jonka hän piti lääkelaitoksen lakkauttamisesta ja sen korvaamisesta muilla järjestelyillä kuopion kaupungissa

en ole tutustunut pöytäkirjatoimistossa oleviin käytettyihin puheenvuoroihin enkä pystynyt takertumaan ollenkaan kun en silloin sattunut olemaan kuulolla mutta kuulosti ihan hurjalta

kun ryhmässä kysyttiin millä tavalla tähän hallituksen esitykseen pitäisi suhtautua niin silloin esitin vakaana havaintonani ja käsityksenäni että tämä kokeilu pitäisi vakinaistaa

mutta tämä on vakava asia sen takia että kun aikoinansa luotiin kotouttamislakia ja järjestelmää niin silloin tähdennettiin kaikissa mahdollisissa yhteyksissä että ratkaisevaa menestymisellemme näissä asioissa on se että kotouttaminen tapahtuu suomalaiseen kulttuuriin

muistanko nyt oikein että eduskunta nimenomaan vaati itse tämän mutkan kun se mutka oltiin oikaisemassa tällaisten niin kuin afganistanin keikankin osalta ja niin että tätä selontekona käytetään täällä ja silloin vielä luvattiin tarpeen niin vaatiessa erittäin nopeaa käsittelyä

mitään siitä ei ollut nyttemmin arvioituna

toteamalla että en tee sitä ponsiesitystä jonka nyt luen

erikoisen tärkeänä pidin ja pidän edelleenkin sitä että olisi jokin toinen alue joka olisi suurin piirtein samankokoinen ja sitten se kolmas alue olisi ei tapahdu mitään alue

tuon sen esiin sen takia että sellainen pitäisi tehdä mutta kukaan ei uskalla tehdä koska sen poliittiset seuraukset saattavat olla kohtalokkaat

arvoisa puhemies

keskustelu

tässä katsannossa ehdotus että hylätään jotakin tästä ei kyllä ole tästä ajasta koska ollaan menossa siihen suuntaan kuitenkin mutta se ei estä sitä että pitää olla oikeudenmukainen sen järjestelmän joka luodaan

jokainen säilyttäköön omat kulttuuritaustansa piirteet jnp

mutta se elämä mikä tällä suomenniemellä on kaikkine hauskoine ja vähemmän hauskoine piirteineen on se yhteisö johonka me autamme kotoutumaan